ulkoministeriössä oli heti kriisiorganisaatio pystyssä ja saatiin eri ministeriöistä tietoa sinne

me viemme tätä asiaa tarmolla eteenpäin ja meillä on hyvät mallit ja yhteistyö myös pohjoismaihin että me saisimme samantyyppisen palautussopimuksen heidän kanssaan jotta turvapaikat menisivät todellisessa tarpeessa oleville ja saataisiin voimakas signaalivaikutus sinne että ei kannata maksaa itseään kipeäksi ihmissalakuljettajille ja rosvoille ja ottaa isoa riskiä koska jos et normeja täytä niin sinut palautetaan

meillä oli viime viikolla perjantaina puolustusministereiden ja ulkoministereiden yhteiskokous euroopassa ja tapasin myös siinä yhteydessä ruotsin puolustusministeri hultqvistin

meidän kaikkien venäjän usan ja myös suomen etu on että afganistan pysyy vakaana ja se pystyy menemään eteenpäin koska muuten siitä uhkaa tulla toinen syyria ja sitä me emme todellakaan halua

tänään juuri on käyty ulkoministeriön johtoryhmässä asiaa läpi ja suurlähettiläs pekka hyvönen on saanut tehtävän yhdessä ministeriöiden henkilöiden kanssa

käytännössä tämän hallituksen aikana sisäministeri orpo on ollut siellä paikalla lähes jokaisessa kokouksessa johtuen tästä pakolaistilanteesta

kyllä tämä on ihan selvä asia että tämä on omalta osaltaan myös se suomen tapa kehittää meidän suorituskykyämme tehdä yhteistyötä ja tämä on myöskin pitkäaikainen ymmärtääkseni suurta yhteisymmärrystä nauttiva linja jonka kautta suomi omalta osaltaan huolehtii omasta turvallisuudestaan mutta tuo omalta osaltaan myös vakautta sotilasliittoihin kuulumattomana yhteistyöllä tällä alueella

turvalliset maat mitkä voidaan suoraan määritellä turvallisiksi

näin pitää aina ollakin että jos on asia joka tp utvassa sivuaa jonkun sektoriministerin asiaa niin kyllä hänen pitää olla silloin siellä tuomassa se informaatio

keskustapuolueelta on täysin mennyt hermot eu vaalien alla

tietenkin jo se että britannia joka on suurin sotilasmahti eussa toiseksi suurin nettomaksaja ja toiseksi suurin talous

sitten myöskin nämä sopimuskohdat esimerkiksi afganistanin tai irakin kanssa jossa ruotsilla on palautussopimus

meillä on tvo fortum ja fennovoima

missä vaiheessa kokoomuksen markkinatalousnäkemys on muuttunut sitä ihmettelen kovasti

joskus voi käydä niin että jopa ministeriön työnjaon jäljiltä joku kansainvälinen tiukka asia lopulta kuuluukin esimerkiksi oikeusministerille se lopullinen päättäminen ja kyllä hänen tietysti siinä tilanteessa pitää olla se kaikki informaatio kuulemassa ja myös antamassa

muistetaan nyt mistä lähti tämä koko fennovoima ongelma

valiokunta totesi että pohjoismaisen yhteistyön syventäminen perustuu lähtökohtaisesti siihen että keskinäisriippuvuuden kasvaessa pienten arvomaailmaltaan samankaltaisten ja alueellisesti yhteenkuuluvien avoimien talouksien turvallisuusintressit ovat enenevässä määrin yhteneväisiä

tämä on aivan selvä asia

tämä on se toiminta

myöskin ministeriö selvityttää ruotsin kannat tässä asiassa alivaltiosihteeri pirkko hämäläisen kautta

ja aivan niin kuin pääministeri sanoi jos tämä brexit tulee se laukaisee arvioiden mukaan vähintään noin kahden vuoden prosessin jossa pitää päättää muun muassa sellaisia asioita että voiko britannia jollain poikkeusmenettelyllä olla osa sisämarkkinoita miten nämä olemassa olevat sopimukset puretaan miten britannia jatkossa osallistuu ja osallistuuko millään tavalla euroopan unioniin

tämä on äärimmäisen vakava ja tärkeä kysymys tästä juuri ensi yönä neuvotellaan

sen takia e

britannia on euroopan unionin toiseksi suurin talous

tämä on väliaikainen siksi että tämän jälkeen tulee pysyvä vakausmekanismi jota ennen sopimusta muutetaan jonka jälkeen kaikki riskit sosialisoidaan

meidän pitää tutkia myös nämä osat niin irakin suhteen somalimaan suhteen kuin kaikkien muidenkin mahdollisten maiden suhteen joihin näitä asioita voidaan soveltaa

mutta eihän meidän sen takia pidä muuttaa meidän energiapolitiikkamme että saksassa tehdään päätös jolla he tuhoavat omaa talouskasvuaan

pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen lisää valiokunnan mielestä pitkällä aikavälillä suomen turvallisuutta muun muassa vahvistamalla ennaltaehkäisyä mikäli suomeen kohdistuvan hyökkäyksen arvioitaisiin vaikuttavan tosiasiassa muiden pohjoismaiden reagointiin

perussuomalaiset puolustavat perheviljelmiä

se on täydellinen katastrofi euroopan unionille ei välttämättä britannialle mutta euroopan unionille jos he päättävät lähteä

arvoisalta ministeriltä kysyisin vielä

tämän täytyy olla oikeusvaltio

energian hinta sähkön hinta kaikki tämä on jatkossa erittäin tärkeätä ja jos me saamme jossain vaiheessa ylijäämän kuntoon niin miksemme voi viedä energiaa kun kaikkea muutakin viedään

täysin selvää on että britannia ei tule menemään mihinkään eta järjestelyyn jossa esimerkiksi norja on mukana

mutta näiden isojen asioiden pitää olla taattuna niille todellista hätää kärsiville ja samalla pitää antaa voimakas signaalivaikutus

minä en ohjeista mitä britin pitää äänestää mutta sen sanon että jos nämä kaikki toteutuvat niin suomen lasku kasvaa

valiokunta korosti että pohjoismainen yhteistyö täydentää ja tukee niin eun kuin natonkin kautta tapahtuvaa suomen turvallisuuden vahvistamista

eli lyhyesti sanon vain että iso kysymys ja eulle hyvin kiusallinen

jos olet turvallisessa maassa jos olet turvallisella alueella jos sinulla ei ole hengenhätää älä maksa salakuljettajille älä maksa ihmiskauppiaille koska sinut palautetaan

kyllä on jokseenkin huvittavaa kuunnella hallituskumppanien keskustan ja vihreitten puheita tässä asiassa

olen ollut kolme kautta espoon kaupunginvaltuustossa

me olemme jatkuvasti velkaantumassa erittäin voimakkaasti

yhteistyö tukee myös eun ja naton suoritusyhteistyötä

koko ajan on kannatus kasvanut ja voin sanoa sosialidemokraatit ja koko sali että jytky tulee seuraavissa kunnallisvaaleissa

tämä on hallituksen kristallinkirkas linja

arvoisa puhemies

vihreä puudeli istuu keskustalaisen ministerin sylissä ja kehrää ja hyväksyy kaiken mukisematta

alueellisten turvallisuusintressien korostuminen sekä alueellisten järjestelyjen tuloksellisuus lisäävät pohjoismaisen yhteistyön merkitystä

espoossa kannatimme muun muassa kokoomuslaista kaupunginjohtaja jukka mäkelää käyttömenoja pidetään kurissa olemme vastuullisen talous ja kuntapolitiikan kannattajia

eussa edetään käytännössä alueellisten pienryhmien kautta poliittisen umpikujan estäessä yhteisen puolustuksen kehittämisen

hallitus sanoo että otetta vahvistetaan

erityisesti arktisten alueiden taloudellinen ja geopoliittinen merkitys kasvaa ja pohjoismaiden erilaisten mutta ei keskenään ristiriitaisten arktista aluetta koskevien intressien edistäminen luo uutta pohjaa yhteistyön laajentamiselle

mutta sosiaalinen oikeudenmukaisuus heikommasta huolehtiminen ja lapsiperheiden ja eläkeläisten etenkin pienituloisten asia on tärkeä

tämä on hajota ja hallitse politiikkaa ja itämeri on suurissa vaikeuksissa ravintokuormitus kalatalous monet muut

koulusiivous esimerkiksi espoossa

se onnistui hyvin kun oli kaupungin siivoojat siellä oli yksi aikuinen turvallinen aikuinen lisää

edustaja sasi tässä sanoi että kaikilta on viety

luotan siihen ulkoministerinkin ollessa täällä läsnä että tämä valiokunnan esitys otetaan huomioon päivitettäessä suomen arktista strategiaa

me olemme täällä neljä vuotta kuunnelleet että aina perussuomalaiset sitä ja tätä ja tällaisella isällisellä avokämmenellä ojennetaan

kyllä perussuomalaisilla järki pelaa

me haluamme ilman muuta että suomi pysyy pinnalla jotta sairaat ja vanhukset hoidetaan ja lapset pääsevät kouluun

arvoisa puhemies

eli meidän valiokuntamme korosti että yhteisymmärryspöytäkirja muodostaa puitteet joiden pohjalta suomen antamasta isäntämaatuesta sovitaan kussakin tapauksessa erikseen

sen takia se sote uudistus oli tärkeä

pysytään konkretiassa ja asiassa

pohjoismainen puolustusyhteistyö nordefco on joustavaksi havaittu menetelmä kehittää yhteistoimintakykyä ja parantaa toiminnan yhteensopivuutta ja kustannustehokkuutta

kansa kyllä ei hyväksy sitä

tilanne on erityisen vaikea siviiliväestölle

kuten kertomuksessa todetaan suomi päättää kaikissa oloissa itse ja oman lainsäädäntönsä mukaisesti ryhtyykö se toimintaan jossa isäntämaatuesta tarvitsee sopia

mutta politiikan painotuksissa on aina tilaa keskustelulle

sitten tähän eurooppalaiseen tilanteeseen

pohjoismainen yhteistyö esimerkiksi ilmavoimien lähes viikoittaisissa taisteluharjoituksissa suomi ja norja ja ruotsi ja itämeren merivalvonnassa sekä pohjoismaiden taisteluosastojen yhteistyö afganistanissa ja malissa ilmentävät yhteistyön tuloksellisuutta

pöytäkirja ei kumpaakaan osapuolta sellaiseen toimintaan velvoita

tässä yhteydessä on erittäin myönteistä että minulla on tilaisuus esitellä ulkoasiainvaliokunnan yksimielinen mietintö jota tukee puolustusvaliokunnan lausunto

tuliko tämä teille yllätyksenä

ja tämä samainen luxemburg muuten rahalla marinoituna nappasi sen ykn turvallisuusneuvoston paikan jota suomikin havitteli

tämä on tämän asian ydin

sitten vielä toinen asia

suomen kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan kannalta laaja ja johdonmukainen parlamentaarinen tuki on ehdottoman tärkeää

tässä yhteydessä on hyvä muistaa että myös tämä ilmatankkaus joka meille oli merkittävä vaatimus saatiin läpi edustaja mustajärven ansiokkaasta kommentoinnista huolimatta

tätä tämä tarkoittaa ei joukkojen salakuljettamista suomeen

kun sitä ei kukaan vaadi kun meillä on iso määrä eurooppalaisia demokratioita joissa tätä ei ole kirjattuna niin vapaaehtoisesti uittamalla uitetaan se tänne

mistähän rahat tulivat

yhtään muuta kansainvälistä järjestöä joiden lukemattomien järjestöjen jäsen suomi on ei ole tänne laitettu

erityisesti pienten maiden osalta kustannuspaineet korostavat puolustusyhteistyön tarpeellisuutta puolustusteknologian kustannusten noustessa jyrkästi ja puolustusmenojen ollessa rajalliset

arvoisa puhemies

tämä osoittaa sen mistä mentaliteetista on kysymys

miksi kokoomusta kritisoin siinä

arvoisa puhemies

entäs jos unioni hajoaa

turvallisuusyhteistyön on kuitenkin perustuttava yhteisiin intresseihin ja kansalliseen etuun eikä ensisijaisesti säästöjen pakottamiin raameihin

aloitteellisuus ja kansalliset tavoitteemme onkin pidettävä selkeänä keulatähtenä kun valmistelemme pohjoismaista yhteistyötä ja yhtä lailla joulukuun eurooppa neuvostoa